yksi vaihtoehto

sitten toinen keskustelu on käyty juuri tästä fennovoiman ydinjätteestä

arvoisa herra puhemies

tämä biotaloushan liittyy rakenneuudistukseen se liittyy koko energiapolitiikan rakenneuudistukseen

mutta kysymys todellakin ministeri rehnille liittyy siihen ihan hieno asia mikäli nyt yhtiöt neuvottelevat siitä että saataisiin tällainen kansallinen ratkaisu tämän ydinjätteen osalta

mutta sitten toisena kysymyksenä haluaisin nostaa esille että kuulostaa kyllä aika hassulta että me puhumme lähinnä siitä että nyt halutaan eurosta eroon

mikäli se on vaikeaa niin kuinka aktiivinen rooli arvoisa ministeri esimerkiksi temin puolelta meinataan ottaa että saataisiin positiivinen kansallinen ratkaisu

nyt pääministeri puhui tästä sääntelyn purkamisesta

kysynkin ministeri ihalaiselta

arvoisa puhemies

lakiehdotus on todellakin erinomainen ja näyttää siltä että sehän on aina erinomainen kun tällä hetkellä kilpaillaan siitä kuka sen keksi

niin kuin oikeastaan ensimmäisessä puheenvuorossa edustaja rantakangas sanoi olisi todella mielenkiintoista kuunnella teidän ehdotuksianne arvoisa oppositio vaikka kuntien tehtävien vähentämisestä

lakiesitys on myöskin suhdannepoliittisesti erinomainen ja siksi tämä tiukka aikataulutus on tärkeä koska emme kai halua sitä että tulee pysyviä menolisäyksiä

toisaalta olisi todella mielenkiintoista kuulla miten te olette valmiita tekemään omia ehdotuksia vaikka työvoimahallinnon kehittämisestä siitä että on sekä yksityinen että julkinen työvoimahallinto niitten vertailua aidosti tästä kilpailusta palvelukilpailusta vaikka sosiaali ja terveyspuolella

tässä on ollut hyvää keskustelua tämän hetken aikana ja itse puuttuisin todellakin tähän alkoholipolitiikkaan alkoholin käytön kulttuuriin

huovinen sanoi että tulee aivan karmea tilanne kun nytkin jo lippujen ja lappujen kanssa ympäri kyläkuntaa tulee henkilöitä iäkkäämpiä ihmisiä eivätkä he pääse palveluun

ja kolmanneksi myöskin sen takia että nyt rakentaminen kannattaa ja rakentamiskustannukset ovat vähitellen tulossa alaspäin

oletteko te valmiit kun puhutaan raideliikenteestä miettimään esimerkiksi sitä laitetaanko raideliikenne vaikka kilpailulle eli olisiko sellainen vaihtoehto teidän mieleenne

on se tosiasia että meille on tullut tällainen sixpack kulttuuri ja todellakin ostetaan suoraan kaupasta ja juodaan sitten kotona tai kaupungilla ja kenties vasta sen jälkeen lopussa mennään ravintolaan kun on jo humaltunut omasta mielestään riittävästi sen takia juuri että on halvempaa tehdä sillä lailla jolloin meidän täytyisi koko tämä kulttuurinäkökulma muuttaa siihen suuntaan että mikäli haluamme nauttia alkoholia niin nauttisimme enempi sitä valvotuissa tiloissa esimerkiksi ravintolassa jolloin meidän pitäisi tämän valistuksen ja ohjauksen lisänä myöskin ohjata verotuksellisesti tähän suuntaan

eli nyt kun tulee monia erilaisia vaihtoehtoja niin pääsee sinne palveluihin paremmin ja yritetään tätä asiaa myöskin korjata tätä kautta

nyt on todellakin aika markkinoida aktiivisesti tätä asiaa vaikka arvoisa ministeri sanoi että täytyy olla aika heikosti ajan tasalla isännöitsijöiden ja vastaavien jolleivät tiedä että tällainen uudistus on tulossa

toinen oli ed

kenties meille tulisi enempi hyvää

onnistuisiko se teille mitenkään

nythän on monopoli nyt on sitten yksi ainut vaihtoehto

mutta ehkä se varmuuden maksimointi on kuitenkin parasta että silloin kun tämä lakiesitys astuu voimaan myöskin kerrotaan siitä mahdollisimman laajasti

totta kai on tärkeää että otetaan tämä tulevaisuusnäkökulma liittyen energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen mukaan

nyt on monopolitilanne

kun on puhuttu ruuan arvonlisäveron alentamisesta niin kyllä ehdottoman tärkeää on ravintolaruuan arvonlisäveron alentaminen myöskin ja ennen kaikkea verotuksen eriyttäminen

uskon kuitenkin että jo nykyisessä tapauksessa tietoisuus on lisääntynyt niin paljon että näissä korjausrakentamisissa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon tämä energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys

täytyy myöskin huomata se kun kuitenkin on tosiasia että tietty määrä alkoholia käytetään ihmisten osalta ja varmaan tällaiseen täysraittiuteen on hyvinkin vaikeata ja mahdoton päästä että kun alkoholi nautitaan valvotussa tilassa sillä on myöskin työllisyys ja muita poliittisia vaikutuksia

tämän taantuman laman jälkeen sitten on tietysti erittäin tärkeää miettiä niitä insentiivejä jotka todella tukisivat pitkävaikutteisesti energiansäästöä ja ympäristöystävällisyyttä rakennussektoreilla

eli suunta pitää kääntää tännepäin että alkoholi verotuksellisesti ravintoloissa on edullisempaa kuin vähittäismyynnissä

itse ainakin uskon passiivitaloratkaisuihin ja matalaenergiataloihin koska nyt on jo näkyvillä sellaisia rakennuksia niitä taloja jotka ovat energiaomavaraisia jopa energiantuottajia

juuri ennakkotarkastuksellahan pyritään tätä välttämään ettei tehdä huonoa taloudenpitoa ja sitten tulla pyytämään muilta

mutta ennakkotarkastuksessa on se mielenkiintoinen piirre hyväksytäänkö sen sisällä erilaista budjettipolitiikkaa erilaista talousarviopolitiikkaa

sitä kautta katsotaan tämän suhdanteen jälkeen miten tätä pitkävaikutteista rakentamista voitaisiin toteuttaa

voihan tietyn maan tavoite esimerkiksi olla että tehdään vaikka kilpailukykyinen verotus joka johtaa itse asiassa suurempaan verotuloon jatkossa eli tehdään erilaisia strategisia valintoja

suuri riski on että me katsomme kaikki samasta näkökulmasta ja katsomme sillä tavalla että enää eivät eri euroopan maiden valtioiden budjetit voi olla erilaisia sen takia koska ajatellaan että täytyy toimia tietyissä rajoissa

mustajärvelle kommentoida että ilmeisesti näyttää siltä että lapin puolella tämä mummo ja pappa ilmeisesti ei pääse nykyään enää kauppaankaan menemään valitsemaan sieltä tuotteita ilman että siellä täytyisi olla joku virkamies sitten sanomassa että mikä tuote on oikea pulla vai leipä koska ette usko ollenkaan että ihminen pystyy valitsemaan

tästä on ehkä kyllä hyvä tässä suuressa salissakin keskustella että ovatko ne vastakkainasettelua ydinvoima ja uusiutuva energia

toisaalta ed

nyt on tehty monta kertaa kunnan viranomaisten ja suurten yritysten välillä sopimuksia koska pienemmät yritykset eivät pysy siinä kilpailussa mukana

edustaja niinistölle voin sanoa että suuri ongelma meillä kenties on ollut se että me emme ole uskoneet näihin uusiutuvan energian pilottihankkeisiin ja me emme ole luoneet tämäntyylisiä hankkeita

arvoisa puhemies

mitenkä asiat voisivat edetä että myöskin hyvinvointiyhteiskunta olisi tulevaisuuden suomea

on tällainen riskinäkökulma että pelätään että jotain huonompaa tapahtuu jolloin ei uskalleta myöskään liikahtaa vaikka työpaikasta toiseen tai pelätään tehdä tällaisia siirtymiä

tässä tutkimuksessahan selvitetään sitä olisiko meillä mahdollisuus muodostaa myöskin sellainen lainsäädäntö tai sellainen uudistus joka mahdollistaa tällaiset positiiviset siirtymät toiseen paikkaan vaikka työttömyydestä työelämään vaikka lyhyeksikin aikaa jolloin siirryttäisiin parempaan tilanteeseen

toinen mielenkiintoinen tutkimustulos ja tosiasia on se että lakihan on koko ajan pirstaloitunut

esimerkiksi sosiaali ja terveyspolitiikan puolella on lakeja mutta sen lisäksi tulee myöskin erilaisia sääntelyjä erilaisia tulkintoja jolloin itse asiassa ne toimijat jotka tekevät sitä työtä eivät tiedä oikein minkä sääntöjen kanssa pelataan

kyllä oma selkeä mielipiteeni on että nyt tarvitaan joko järkevää kaupunkilaisjärkeä tai sitä normaalia maalaisjärkeä tässä miten eteenpäin mennään

pidän kanssa tätä esitystä erinomaisena alkuna kohti tietynlaista yrittäjäyhteiskuntaa kohti sellaista yhteiskuntaa että siirrytään yrittäjäpuolella pelkästään lainasta pääoman osalta myöskin oman pääoman käyttöön

on liian paljon sääntöjä sen sijaan että olisi hyviä tuloksia

hyvin monissa muissakin esityksissä kun direktiivipuoli on tullut suomessa on hyvin tarkasti ja oikein perusteellisesti käyty läpi miten se ehkä vaikeimman kautta voidaan tehdä kun kenties voisimme sanoa miten teemme sen niin kuin muka noudatamme sitä mutta samalla me teemme sen mahdollisimman vähäbyrokraattisesti ja järkevästi

esimerkiksi muissa pohjoismaissa niin kuin eräs professori tässä tutkimuksessa sanoo on erittäin hyviä malleja joita me voisimme ottaa tänne esimerkiksi sosiaali ja terveyspolitiikan sektoreille

myös minun mielestäni pitää erittäin tarkasti nyt esimerkiksi seurata minkälaiset vaikutukset tästä tulevat koska täällä on todellakin tiettyjä rajauksia

jos kunnistakin kysytään niin siellä sanotaan että ei voi itse asiassa budjetissa siirtää paikasta toiseen mitenkään tehdä mitään uutta koska kaikki on sidottu kiinni

pidän kanssa hyvinä sellaisia vaihtoehtoja mitä ruotsissa tehtiin kuten esimerkiksi tulonlähdejaon poisto joka on vielä paljon voimakkaampi toimenpide

voi tosiaankin kysyä tarvitsemmeko me jotakin aivan ylimääräistä kirjanpitoa onko se tulkinta liian voimakas riittääkö tällainen ajopiirturijuttu vai mikä on se muu luotettava selvitys

tulonlähdejaon poistohan tarkoittaa sitä että todellakin voidaan jokaisesta tulonlähteestä sitten sijoittaa ja jos menetetään sieltä niin se voidaan vähentää sen vuoden osalta missä se on menetetty esimerkiksi konkurssin myötä

itse asiassa haluaisin nähdä kyllä miten eri eu maat toimivat tässä kysymyksessä ja tehdä oikein kunnon vertailun siitä näkökulmasta miten kukakin direktiiviä noudattaa

arvoisa puhemies

aivan niin kuin varapääministeri soini heristi montakin osaa niin minä heristin korviani aika tiukasti kun edustaja arhinmäki kommentoi ja vielä jatkoi että vasemmistoliitto katsoo tulevaisuuteen

tulevaisuuteen voi suhtautua kahdella tavalla

sitä en tarkoita että sitä direktiiviä täytyy lähteä millään tavalla kiertämään vaan sitä millä tavalla se tulkitaan ja millä tavalla se tehdään niin järkeväksi että myöskin yrittäjien on järkevä toimia

tässä hyvin tärkeä kysymys kieltämättä on myöskin yrittäjän vapaus

oli kysymys kuitenkin siitä ajasta

totta kai siinä on toisena näkökulmana minkälaisessa tilassa tai kuinka väsyneenä tiellä liikutaan jolloin tässäkin olisi taas se järkevä näkökulma että katsotaan mitä todellakin tarkoitetaan

voi tietysti kysyä olisiko uudella omistajalla kun on tullut uusia omistajia ollut jotain pääomia olisiko valtionkin pitänyt käyttää pääomia ja olisiko sillä ollut jotain osaamista joka on kasvattanut niitä yhtiöitä olisiko voinut miettiä että itse asiassa pienemmällä omistamisella on saatu enempi osinkoja kun nämä yhtiöt ovat kasvaneet todella paljon suuremmaksi kuin kenties jos olisi ollut pelkästään kansallisessa omistuksessa

jos te katsotte kansainvälisiä tutkimuksia niin kun me olemme tehneet rohkeita päätöksiä verotuksessa jos vaikka oecdn tutkimusta katsotaan niin ne ovat yritysverotus työn verotus omistamisen verotus jotka luovat työpaikkoja tähän suomeen

ei kannata tehdä ylilyöntiä siinä suhteessa että sanotaan että täytyy lopettaa työnteko mutta täytyy nähdä se että tämä on kuljetuksiin liittyvä asia

kun koko yhteiskunta on mukana silloin on paljon parempi kyky ottaa vastaan muutoksia myöskin hyväksyä muutoksia ja epäonnistumisia

ja toinen kysymys liittyy siihen että te sanoitte että on kansainvälisille pelureille myyty näitä

arvoisa puhemies

mutta kuitenkin kokonaisuutena hyvin voimakkaasti korostan sitä että katsotaan mikä tässä on järkevää soveliasta eikä missään tapauksessa tuhota yrittäjänäkökulmaa ja suomalaista kuljetusyrittäjyyttä

samanaikaisesti meillä on ollut täällä eduskunnan puolella sekä mineraalistrategia että myöskin tämä kaivoslaki käsittelyssä

nyt tietysti tärkeä kysymys on se että esimerkiksi kaivoslain puolella on tullut myöskin kaivosyhtiöiltä kritiikkiä että suomessa olisi liian kallista taikka liian hankalaa byrokratian näkökulmasta jatkossa tehdä kaivostoimintaa

on tullut myöskin esitystä siitä pitäisikö esimerkiksi sen tutkimusvaiheen olla halvempaa kuin mitä nyt esitetään vähän kuin ruotsin mallin mukaan ja sitten kun tuottoja tulee myöhemmässä vaiheessa toivottavasti tulee niin sitten myöskin korvaukset maanomistajille olisivat sen mukaiset

vuolanteelle selventää vähän näitä käsityksiä

meidän visiossa tietoyhteiskunta myöskin yhdistää meidät koko maailmaan ja emme olekaan enää se syrjäinen kolkka maailmassa

oikeastaan puheenvuoroni oli ed

oikeastaan vastaukseni siihen oli että tämä palvelusetelijärjestelmä sekä estää yksityisen monopoliasetelman että myöskin mahdollistaa monipuolistamisen niin että ei ole myöskään vain yksi julkinen monopoli koska asiakkaat päättävät

vähän painopisteen muutosta joka tietyllä tavalla tukisi tätä mineraalistrategiaa omalta puoleltaan ja kenties myöskin tätä selonteon näkökulmaa

yhdyskunnat uusiutuvat

he voivat mennä sinne lähimmälle palveluntuottajalle

tämä tilanne jossa tehdään kenties suuria sopimuksia kenties muutamien tuottajien kanssa lähenee sitä monopoliasetelmaa

hallinto on tehokas se on digitalisoitu

tämä pystyy sen estämään koska asiakas tai jos henkilö on sellaisessa kunnossa siinä iässä hänen lapsensa yhdessä asiakkaan kanssa pystyy määrittelemään missä on parasta palvelua

oikeastaan kommentoin vain yhtä asiaa tätä ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamisen kokeilua mihin arvoisa työministeri omalta puoleltaan vastasi

maailma kadehtii tätä hyvinvointiyhteiskuntaa

voisimmeko vielä löytää sen mallin jossa ympäristötekijät ja myöskin taloudellinen kasvu pystytään yhdistämään

eikö kuitenkin voida olettaa että jos tulokset eivät olleet kovin hyviä niin sillä on voinut olla vaikutusta että kuitenkin se kokeilu on ollut itä ja pohjois suomessa

tässä tapauksessa ei kerta kaikkiaan ole helposti ollut markkinaa